mutta jos te taas kannatatte pakkoliitoksia eikö olisi reilua kertoa kaikille äänestäjille ennen kuntavaaleja että tämä on teidän kokoomuslaisen ministerin pääministeripuolueen ja sitä kautta myöskin koko hallituksen kanta

siinä mielessä itse olen vanhan koulukunnan mies tässäkin asiassa niin kuin olen postipalveluissa ja monessa muussa asiassa että julkisella sektorilla pitäisi olla ihan omia vahvoja yrityksiä jotka voisivat huolehtia tasa arvon toteutumisesta ja peruspalveluitten järjestämisestä kaikkialle suomeen

pitää kiittää edustaja zyskowiczia siitä että hän saa herätettyä keskustelua

kun katsoo lapin hankekarttaa laajakaistarakentamisessa siitä näkee kyllä aika lailla selvästi sen että osa alueista on hoitunut ihan kaupallisin ehdoin mutta aika isossa osassa lappia eletään vielä täydellisen epätietoisuuden vallassa saadaanko minkälaiset yhteydet vai saadaanko yhteyksiä ensinkään

kuulimme edustaja pekkarisen realistisen ellei peräti synkähkön arvion taloustilanteesta

muistutan kyllä sii tä että viimeksi kun tästä harmaan talouden selvitysyksiköstä ja siihen liittyvistä ongelmista puhuttiin työelämä ja tasa arvovaliokunnassa eriävässä mielipiteessä kiinnitettiin huomiota sekä viranomaisten tiedonsaantioikeuteen että siihen mikä on sitten se oleellinen tieto mitä pitäisi saada esille

kyllä maanpuolustuksen henkilökuntaliiton lausunnossa sanotaan hyvin selvästi se mistä on kyse ja myöskin se että tästä yhtiöittämisestä ei ole kerrottu työntekijöille

eli kun perustelu aikaisemmin kuului että pienituloisten ostovoiman turvaamiseksi tämä aiennettu indeksitarkastus on tarpeen ja nyt se sitten otetaan pois niin eikö enää tarvitsekaan huolehtia pienituloisten ostovoiman turvaamisesta

no kyllä ne perinteet voivat olla aika pitkät mutta kaikilta osin viime vuosinakaan viime aikoina eivät asiat ole menneet kohdalleen silloin kun on käsitelty tavattoman isoja asioita

hallituksen vastauksessa todetaan että työmarkkinoitten tilanne heikkenee edelleen tänä vuonna ja että ennusteen mukaan työttömyys ei juuri alene seuraavien parin vuoden aikana

pankkivero voi nostaa ajan oloon asiakkaiden maksuja ja korkoja sitä ei käy kiistäminen mutta niinhän asiakkaat maksavat nykyisenkin kohelluksen

tämän järkyttävän tapahtuman suunnitelmallisuus pitkä kesto se että mukana oli lähiomainen ja ennen kaikkea tekojen raakuus ja pienen lapsen avuttomuus tämän pitkäkestoisen tapahtuman aikana olivat ehkä se kaikkein järkyttävin osa varsinkin kun tietää että niitä ihmisiä joilla olisi oman asemansa perusteella ollut mahdollisuus tulla väliin saattoi olla pahimmillaan kymmeniä jos laskee mukaan ne ihmiset jotka olivat koulussa tiesivät asioista lastensuojelun työntekijät naapurit ja lähisukulaiset

ja niin kuin jo totesin sen suomen valtion taloustilanne on oikeastaan paljon pahempi kuin mitä uskalletaan julkisesti sanoa

ne rahat ovat olleet juuri niitä rahoja joilla olisi voitu puuttua suoraan henkilön senhetkiseen tilanteeseen joko työllistää suoraan tai sitten ohjata hänet koulutukseen ja parantaa sillä tavalla työmarkkinavalmiuksia mutta työ ja elinkeinoministeriössä ilmeisesti on katsottu niin että ennemmin jätetään ne rahat käyttämättä kuin työllistetään ihmisiä joilla todella on hätä

viitaten muun muassa edustaja soinin eilisiin puheisiin liittoutumattomuudesta ja sen tulkinnasta olen pidemmän aikaa yrittänyt saada selville mikä on edustaja soinin oma kanta suhteessa sotilasliitto natoon

me tapasimme joku aika sitten teliasoneran edustajia ja näyttää siltä että teliasonera kuitenkin on huomattavan paljon kiinnostuneempi esimerkiksi lapin alueen rakentamisesta kuin muut operaattorit

näin todella on työttömyys kasvaa hyvin nopeasti mutta aikaisempien massatyöttömyysjaksojen aikana on nähty että se alenee vastaavasti paljon hitaammin

muistutanpa mieleen sen kuinka kreikka vakuussopimus salattiin lainvastaisella päätöksellä ja vieläkään ei ole tullut se ministeri julkisuuteen joka on ottanut vastuun siitä että hän antoi käskyn salata kreikka vakuussopimus

tämähän on jos mikä niin kuin on jo aiemmissa puheenvuoroissa sanottu hyvin pitkälle myöskin tasa arvo ja demokratiakysymys tässä että minne ollaan rakentamassa yhteyksiä

viimeksi tänä aamuna olemme saaneet seurata mitä yksistään kreikan pelastaminen tai jo viivytystaistelu jota ennen lopullista romahdusta käydään tulee maksamaan myös meille suomalaisille

edustaja lehti puhui kyllä viisaita sanoja tänä päivänä omissa puheenvuoroissaan ja linjauksissaan mitä tulee eläkeyhtiöitten rahojen suuntaamiseen kotimaisiin investointeihin

tietenkin niissä kunnissa joissa jäädään rajan väärälle puolelle päätös karvastelee mutta apua niihin kuntiin voi löytyä esimerkiksi rakennemuutostuen kautta

tässä käytiin kova poliittinen vääntö ja meidän tekemät nyt todeksi osoittautuneet huomiot ja parannusesitykset eivät edenneet millään lailla

siinä on valikoivuutta monenkin tekijän suhteen etäisyyksien elinkeinojen luonnonolosuhteitten ja myöskin lapin asutushistorian suhteen joka on ihan omanlaisensa koko valtakunnassa

kyllä kaikkien meidän tämmöinen yhteinen raha pitäisi käyttää niin että hyöty kertautuu kansantaloudessa järkevinä investointeina ja niiden seurannaisvaikutuksina

kyllä minä nyt perään sitten kansanedustajienkin kunniantuntoa sen suhteen että jos eduskunta on edellyttänyt ja myöntänyt ministeriölle tällaiset rahat ne rahat myös käytetään sen mukaan mikä on käyttöperuste ja käytetään täysimääräisesti

kun valtiot haettiin kantamaan pankkien riskejä syntyi mekanismi jossa tuen suorat hyötyjät ovat pankit mutta sekä tuen kohdemaan että tuen antajamaan köyhät laitetaan maksajiksi

ja muistutan myöskin siitä että ainoastaan kaksi eduskuntaryhmää perussuomalaiset ja vasenryhmä kyseenalaisti tämän laittoman salaamispäätöksen

kun sodan jälkeen asutettiin sitten nämä lapin suoalueet ja rääseiköt niin nyt siellä asuu sitten tavallista enemmän ikääntynyttä väkeä jolle sähköiset palvelut niin julkiset palvelut kuin yksityisetkin palvelut olisivat tärkeitä koska ne vähentäisivät tämmöistä fyysistä liikkumista ja on aika lailla ikävää jos julkinen sektori ennen kaikkea valtio kun kunnat ovat siinä tilanteessa missä ovat ei tulisi vastaan ettei käy niin että se tämän tietoteknisen ajan väline jolla voitaisiin lyhentää etäisyyksiä muuttuukin sitten keskittymistä edistäväksi ja keskittymiseen pakottavaksi tekijäksi

siksi olisinkin mielelläni nähnyt että sellainen nopean toiminnan kriisiapu harkinnanvarainen apu olisi säilytetty ainakin tämän pahimman murrosvaiheen yli sillä mikään laskennallinen malli ei ennakoi eikä tunnista kaikkia niitä tekijöitä jotka eteen tulevat yksittäisissä kunnissa

iso joukko kansalaisia ja viranomaisia joilla jokaisella jäi kuitenkin ottamatta se viimeinen askel eli tulla tämän tapahtumaketjun väliin

siitähän korkein hallinto oikeus antoi ihan kiistattoman ratkaisunsa ja totesi että päätös oli julkisuuslain vastainen

kreikassa syödään tulevan kasvun eväät rajuilla leikkauksilla ja suomen vähävaraiset laitetaan maksamaan entistä enemmän seuraavan kehysratkaisun yhteydessä vuodenvaihteen jälkeen

valtiovarainministeri jutta urpilainen sentään kaatui saappaat jalassa sdpn puheenjohtajakisassa ja on tänäänkin puolustanut hallituksen yhteistä linjaa mutta pääministeri katainen lähtee brysseliin lihapatojen ääreen

no ei ole otettu kun viime vuonna tämä pakkosäästö kaksinkertaistui eli ollaan menty rajusti huonompaan suuntaan kuin aiempina vuosina

kolmanneksi vielä se että se tieto kulkee kaikkien niiden välillä jotka asiassa ovat mukana

arvoisa puhemies

samaan aikaan kun puhutaan julkisuusperiaatteesta ja asiakirjojen julkistamisen tarpeellisuudesta suomi on solminut monta sopimusta eri tahojen kanssa esimerkiksi asekauppaan liittyen on tehty sopimus naton kanssa usan kanssa israelin kanssa

mutta niin paha kuin se on sanoakin niin on aivan varma asia se että pinnan alla on samantyyppisiä tapahtumia aika paljon

mutta palaan vielä tuohon sokli hankkeeseen

suomi on ollut talous ja työllisyyspolitiikassa kuuliainen isommille ennen kaikkea saksalle niin että ainakaan se ei nouse esteeksi huippupestin saamiselle

tuolla meidän kotiperällä poliisin johtamana kuusi rajamiestä teki kotietsinnän liki kahdeksankymppisen pariskunnan kotiin

soklin avaaminen olisi sellainen ja panostus näihin liikenneyhteyksiin ennen kaikkea raideliikenneyhteyksiin maksaisi varmasti itsensä takaisin ja samalla tapaa se tukisi sitten tulevaisuuden raideyhteyden rakentamista sallasta kantalahteen

siinä tilanteessa miettii mihin on perinteinen yhteisöllisyys kodeissa työpaikoilla asuinyhteisöissä kadonnut

eurokriisin ratkaisumalleja ei liene kuin kolme

eli tarkoitetaanko tässä tiiviisti peräkkäin olevia pätkiä apurahapätkiä niin että niissä ei ole päivääkään väliä vai hyväksytäänkö tietty tarkastelujakso ja siellä on sitten mukana myöskin niitä päiviä jolloinka ei ole oikeus apurahaan

jos ajatellaan että esimerkiksi espanja muuttuu tuen saajaksi niin mitä järkeä on sellaisessa asetelmassa että yhtä aikaa sekä espanja maksaa euroopan vakausmekanismille että euroopan vakausmekanismi tukee espanjaa

mitään radikaaleja ja olennaisia muutoksia ei tule eikä näitä kuntatalouden ongelmia ratkota ilman perusteellista veropolitiikan uudelleen arviointia

euroalue hajoaa itsestään se jaetaan pohjoisen ja etelän alueeseen tai sitten syvenevän integraation kautta liittovaltio ulottaa lonkeronsa jäsenmaiden vero talous työmarkkina ja sosiaalipolitiikan sektoreille

ja esimerkiksi israelin kanssa tehtävässä asekaupassa ei ainoastaan sitä hyväksytä vaan hyväksyttiin sopimus että jos israel painaa salainen leiman asiakirjaan niin se pätee ja velvoittaa myöskin suomessa

rikosepäily oli törkeä metsästysrikos suomeksi sanottuna ahman salakaato

ja tänäänhän uutisoitiin että nimenomaan saksa rakentaa ja esittää laajaa eun nimityspakettia ja pääministeri katainen varmaan odottaa omaa osaansa siitä

jos puhutaan kollektiivisesta vastuusta niin sitä vastuuta ei viime kädessä ole kellään niin kuin tämä tapahtumaketjukin on osoittanut

ja jos näin tapahtuu että rahaa kulkee samaan aikaan kumpaankin suuntaan niin sehän tarkoittaa vain sitä että sillä määrällä mitä espanja maksaa tuki nousee vastaavalla summalla ja viime kädessä kaikki muut kuin espanja vastaavat siitä summasta kun iso rysähdys tulee

nyt valittu iso veroalelinja on siirtänyt verotuksen painopisteen kuntiin ja välillisiin veroihin ja tehnyt kuntien aseman entistä haavoittuvammaksi koska valtio velkaantuu hurjaa vauhtia

tässä on ikävä esimerkki siitä kuinka löperöä päämäärätöntä valtion omistajapolitiikka on ollut useamman hallituksen aikana

ei löytynyt ahmaa ei rikoksentekovälineitä eikä tutkinta edistynyt millään lailla ja kumpaakaan näistä ikäihmisistä ei ole koskaan rangaistu rikoksesta

voisiko valiokunnan puheenjohtaja ed

mutta mietin sitä onko niin että näiden katkerien huoltajuuskiistojen mikä tässäkin oli mukana takana on se että lapsesta on tullut osalle vanhemmista tapa hankkia elinkeino

toivon kyllä että erehtyisin kun jo miljardin euron heitto tuossa alijäämässä tietää aika rajuja lisäleikkauksia

siinä suhteessa meillä on aika lailla petrattavaa julkisuuslain ja julkisuusperiaatteen kohdalla

muutamia yksittäisiä huomioita lisätalousarviosta

se nuori henkilö katsoi paremmaksi lopettaa päivänsä koska hänelle se kynnys lähteä toiselle paikkakunnalle tähän toimenpiteeseen oli aivan liian suuri

pahaa pelkään että niiden yhtiöiden jotka on laitettu solidiumin alle täysin myyntivaltuuksin omistuksen myyntiä ei pidä enää eduskunnassa käyttää siellä alkaa kohta vasara heilumaan

siinä tilanteessa viranomaisilla oli kyllä vahvat oikeudet mutta kun kemijärvellä ilmoitin osoitteen ja henkilön nimen epäiltynä huumeiden myynnistä poliisit sanoivat että heillä ei ole oikeutta puuttua asiaan

arvoisa puhemies

metsähallituksen tuotto ja tuloutusvaatimus on jo ennestään kestämättömällä pohjalla ja nyt sitä korotetaan lisää

ja edustaja mattila valiokunnan puheenjohtajana pystyy hyvällä omallatunnolla esittelemään tämän koska oli myöskin sillä kannalla että kreikka vakuussopimuksen salaamispäätös oli lainvastainen päätös

oleellinen kysymys puhutaanpa sitten kansallisesta tai eurooppalaisesta pankkiverosta ja kansallinenhan väistyy jos eurooppalainen saa tuulta alleen eurooppalaisessa transaktioverossa tai vastaavassa järjestelmässä on siirretäänkö myös verotusoikeus eurooppa tasolle

siitä uudesta velasta iso osa otetaan ei suinkaan kuntien peruspalveluitten turvaamiseen vaan hyvätuloisten ja varakkaiden veroalen jatkamiseen

ministeriltä haluan kysyä sitten mitä hän arvelee siitä onko tämä julkinen keskustelu tehdyistä huostaanotoista nostanut kynnystä viranomaisilla tulla väliin tämänkaltaisissa tapahtumissa

lähinnä ed

jos eu halutaan pelastaa jollekin tolalle se vaatii ehdottomasti sen että paitsi että ratkaistaan tämä akuutti eurokriisi myös sosiaalisiin ongelmiin kiinnitetään aivan eri tavalla huomiota kuin tähän asti

jatkossa ei riitä enää leimikoitten suurentaminen ja hakkuitten ulottaminen sellaisiin kohteisiin esimerkiksi kasvatusmetsiin joiden hakkaaminen vielä joku vuosi sitten olisi ollut aivan mahdotonta

silloin jos espanjan kokoiset maat joutuvat avun saajiksi hätätilamenettely on entistä lähempänä ja silloin katsoo suomi sivusta kun meidänkin rahoja käytetään

samalla menetetään valtion kassasta vuosittain toistuneet osinkotulot joiden merkitys on ollut ihan miljardiluokkaa vuositasolla

sirnö niin kuin minäkin olemme kumpikin samassa tilanteessa että vasemmistoliitto on ainoa ja ensimmäinen puolue mihin me olemme maksaneet jäsenmaksun

ja huomionarvoista on se että pankeille annettuun ja pankeille vuotavaan tukimekanismiin satojen miljardien pottiin ei sisälly yhtään rahaa sosiaalisten ongelmien hoitamiseksi

jos tässä eurooppalaisessa veromallissa näin tapahtuu niin se on ensimmäinen kerta kun euroopan mittakaavassa tällä tasolla verotusoikeus annetaan pois kansallisvaltiosta

korotetulla tuloutusvaatimuksella on myös se ikävä puoli ettei työvoimaa palkata sellaisiin töihin esimerkiksi taimikonhoitotöihin joista kulut syntyvät nyt ja tuotto pitkällä aikavälillä

arvoisa puhemies

jos on hallituksen työ raskasta niin sitä on myös opposition kun joudumme opettamaan tälle porvarihallitukselle kokonaisuudessaan länsimaisia perusarvoja ja oikeuskäytäntöjä perussuomalaisille erityisesti eu kriittisyyttä ja keskustalaisille aluepolitiikkaa

minun isäni oli sotaveteraani sotainvalidi taisteli ase kädessä tämän maan itsenäisyyden puolesta rintamalla olipa vielä sodan jälkeen sitten miinanraivaajana lapissa meni myöskin miinaan niin en minä aio kuunnella ed

monelta metsien mieheltä jää se vuosittain toistunut kausityöpaikka saamatta samalla kun monesta syrjäisemmästä kylästä karsitaan niitä viimeisiä työpaikkoja

valitettavasti nykyisellään euroopan unioni on vain haiseva ruumis jota yritetään väkisin herättää henkiin elvyttää hinnalla millä hyvänsä

kyseessä on edellisen puolustusministerin perintö joka laitetaan jakoon ministerivaliokunnan äänestyksen jälkeen ja todellakaan tuossa äänestyksessä hallituksen niin sanotusta punavihreästä enemmistöstä ei ollut jälkeäkään

aika mielenkiintoinen asetelma on se että kun kreikassa vasemmistopuolue sai valtavan vaalivoiton ja nimenomaan vastustamalla tukipakettien raakoja ehtoja niin suomalainen vasemmisto on tukemassa näitä tukipaketteja karvoineen kaikkineen

itselläni tulee mieleen opiskeluajalta sellainen esimerkki joka voi olla kyllä hyvinkin jo vanhentunut mutta joka voi kuvata sitä minkälaisiin tilanteisiin voidaan mennä jos nämä ehdot ovat liian väljät

miten tämmöinen väärinkäsitys on ylipäätään mahdollista kun kela on kuitenkin minun arvioni mukaan tosi kova asiantuntijaorganisaatio

arvoisa puhemies

kokoomusta en ihmettele ollenkaan että se toimii oman ideologisen linjansa mukaisesti ja on valmis yhtiöittämään tarvittaessa mitä vain

täsmennän omaa kantaani suhteessa tuohon mitä edustaja uotila sanoi sen suhteen että on aivan totta että edellisilläkin hallituksilla on ollut harmaan talouden ohjelma hallitusohjelmassaan ja työn alla

kestävästä metsätaloudesta puhuvat vihreät ovat siunanneet taloudellisesti ekologisesti ja sosiaalisesti kestämättömän metsätalouden harjoittamisen

mielenkiintoista vääntöä on käyty siitä rahastoidaanko kerättävä vero vai meneekö se sellaisenaan valtion kassaan

se kuitenkin on kokoomuslaisilta unohtunut että länsimaisten perusarvojen keskeisiä kohtia on se että joka omistaa saa omaisuuttaan myös myydä

eräs ensimmäisen vuoden opiskelijatoveri kertoi että hän on opiskelun ohessa sosiaalitoimistossa valmistelemassa lasten huostaanottoja

zyskowicz varmaan itse asian käsittelyäkin auttaa se että te yritätte pysyä vähän paremmin asiassa ja vähän hillitä niitä omia traumojanne niiltä menneiltä vuosikymmeniltä

toiseksi lisätalousarviossa esitetään valtuuksia luopua valtion omistuksesta altiassa ja perustelu on se vanha tuttu

mutta valitettavasti kun on pitänyt tehdä käytännön lainsäädäntötyötä ongelmien poistamiseksi olen huomannut sen että on ollut ikään kuin italialainen lakko

arvoisa puhemies

kun metsähallitusta ei ole pakko yhtiöittää mikä on aivan kiistaton tosiasia eivät hankintasäädöksetkään ja direktiivit koske sitä jonka haltuun kansallisomaisuutemme on uskottu

jos katsoo esimerkiksi tärkeimpien euroaluemaiden maksutasetilastoja niin on päivänselvä asia että kriisi ei ole ohi

miksi näin

ajatellaan mikä valmius semmoisella ensimmäisen vuoden yhteiskuntatieteitten ylioppilaalla joka vastikään on valmistunut ylioppilaaksi päässyt yliopistoon opiskelemaan on valmistella noin kovia päätöksiä vaikka hän ei lopullisesti itse tekisi sitä päätöstä

ei ole ihme että valiokunnassa jätettiin kolme vastalausetta joissa kaikissa vaaditaan esityksen hylkäämistä ja nämä vastalauseet ovat sisällöltään aivan yhdensuuntaisia

jos on niin että me emme ole enää liittoutumaton maa niin tässähän ei ole kyse mistään yhtäkkiä tapahtuneesta ratkaisusta ja muutoksesta vaan pitkästä prosessista joka on tapahtunut hitaasti hivuttamalla ja pala palalta

periaatteellisella tasolla on myötäilty ja nyökytelty että aivan oikein että tähän asiaan puututaan mutta sitten käytännössä on tapahtunut aivan luvattoman vähän

ilmeisesti valtion omistus ei ole strategista missään muissakaan yrityksissä jatkossa esimerkiksi finnairissa joiden omistuksia myydään epäonnistuneen talouspolitiikan paikkaamiseksi

eriytymiskehitys eri maiden sisällä ja välillä kiihtyy ja silloin suomenkin olisi viisainta miettiä mikä on meidän vaihtoehtoinen europolitiikan tie

mutta kun hoitohenkilöstö muun muassa se paljon puhuttu sari sairaanhoitaja yritti sitten työtaistelutoimin parantaa työehtojaan niin kokoomuksen johdolla pikapikaa säädettiin lakonmurtolaki